muutoin tähän lakiin täytyy todeta että toki se on parantunut matkan varrella mutta on edelleen eräitä kohtia jotka tuon lain osalta täytyy katsoa läpi

nimittäin lupakäsittelyiden aikataulutukset myös kustannustekijät ovat sellaisia joilla ei pidä vaikeuttaa tarpeettomasti tuon tulevaisuuden elinkeinon mahdollisuuksia suomessa etenkin pohjois ja itä suomen alueilla

on aivan oikein että hanke on pistetty nopeasti liikkeelle ja toimialalla jossa todellakin muutosvauhti on kovaa hallitus viisaasti teki päätöksen välitarkastelusta tälle vuodelle heti vaalikauden alkuun jolla voidaan ratkaista niitä pullonkauloja jotka tämän hankkeen toteuttamisessa ovat tulleet esille

täällä on hyvin ansiokkaasti nostettu esille hyvän rakentamisen kannalta sekä uudisrakentamisessa että peruskorjaus ja saneerausrakentamisessa asiantuntevan suunnittelun ja asiantuntevan rakennuttamisen roolia

on selvää että kun tätäkin palautekeskustelua kuuntelee niin osa olisi halunnut mennä aluehallintouudistuksessa pidemmälle osa olisi halunnut pakittaa osa mennä ylös osa alaspäin

arvoisa ministeri kysyisin kuitenkin tämän päivän arkitodellisuudesta nimittäin monessa paikkaa yhteydet ovat erittäin huonot

on ihan aiheellista kysyä asiantuntevan isännöinnin perään ei edes niin kovin isoissa yhtiöissä

tavoite siitä että toimitaan kansalais ja asiakaslähtöisesti tehokkaasti ja tuloksellisesti on tämänkin uudistuksen tavoitteena kestävä ja hyvä ja kannatettava

mainitut pienkerrostalo tai rivitaloyhtiöt ovat toki luku sinänsä mutta minun mielestäni hyvinkin pienikokoinen yhtiö tarvitsee jo asiantuntevan isännöinnin

vastaavalla lailla sopii kysyä eikö ole osakkeenomistajan etu että myös tilintarkastustoiminnan tarkastus on hoidettu asianmukaisesti

maakuntaliittojen roolien osalta itsekin olisin toivonut mentävän pidemmälle mutta jääpähän seuraavalle hallitukselle ja eduskunnallekin tässä jotain tehtävää

nimittäin toki vaakakupissa suhteessa tällaiseen ammattimaiseen toimintaan tulevat kustannukset mutta toisessa vaakakupissa on sitten sen toiminnan asianmukainen tarkastelu juuri sen päivän tiedoilla ja sen päivän osaamisella

sen sijaan ympäristöhallinnon osalta totean että kun ympäristövaliokunta oli käymässä keski suomessa niin keski suomen ympäristökeskuksen johtaja oli hyvin luottavainen jopa innokas tämän aluehallintouudistuksen osalta

tätä väärien tietojen määrää ja levittämistä ei kyllä edesauta se että myös tästä talosta niitä tietoja on annettu

nimittäin ei sen yksittäisen osakkaan yksittäisen kiinteistönomistajan kannalta ole väliä sillä onko yhtiö iso tai pieni

tuleeko tämä toimimaan ja miten tulee varautua siihen jos sitten ongelmia tuleeko tuo

se on yhteiskunnan kannalta miljardiomaisuus josta on kyse mutta sen yksittäisen omistajan kannalta oli se yhtiömuoto tai koko mikä tahansa se oma omaisuus miten sitä hoidetaan on sille yksittäiselle omistajalle tärkeä

lähetekeskustelua varten ensin lämpöeristyksen kahdeksas asia kuin myös jaosto ehdottaa sille pitäisi suosia ja arvoisa puhemies

kuitenkin valiokunta on lähtenyt siitä että se on kuullut asiantuntijoita on täsmentänyt tätä esitystä ja on sillä tavalla myös tarkentanut niitä epäselvyyksiä jotka tähän lakiin liittyvät

sen takia on varmasti aiheellista harkita tätä ed

mäkisen esittämää ajatusta ammattimaisesta isännöinnistä tulevaisuudessa kun tässä rinnalla myös tätä tilintarkastuksen kohtaloa ja tulevaisuutta pohditaan

kysynkin mikä tässä maksaa

jokainen yritys saa itse päättää ottaako se käyttöön mahdollisen tunnistamistietojen käytön ja ainoa mitä yrityksen tai yhteisötilaajan täytyy tehdä on huolehtia tietoturvastaan ja sitten niistä erilaisista sanktioiduista velvoitteista

sairausvakuutuslain muuttaminen on näet korjaamassa erästä vallitsevaa epäkohtaa joka on asettanut ihmiset eriarvoiseen asemaan eri puolilla suomea

sairausvakuutuslain vielä voimassa oleva laintulkinta lähtee nimittäin siitä että odottavan äidin ennenaikaisen synnytyksen oireilu ja lääkärin päätös siirtää äiti terveydenhuollon toimintayksikön eli tässä tapauksessa synnytyssairaalan läheisyyteen esimerkiksi utsjoelta rovaniemelle ei ole ollut riittävä syy yöpymiskorvausten maksamiseen odottavalle äidille sairaalan lähellä vaikkapa potilashotellissa vietetyistä öistä

sairaanhoitopiirin maantieteellinen laajuus tarkoittaa sitä että lapin synnyttäjät joutuvat matkustamaan useita satoja kilometrejä rovaniemelle synnyttämään

lääkärien suositus useimmiten on että synnyttäjät siirtyisivät rovaniemelle hyvissä ajoin että heidän riskinsä synnytyksen käynnistymisestä matkalla ambulanssissa tai pahimmassa tapauksessa taksissa ei olisi liian suuri

yöpymiskorvausta ei kela maksa myöskään siitä yöstä jolloin synnytys tapahtuu koska yöpymisrahaa ei ole tarkoitettu tutkimuksen ja hoidonaikaisten yöpymiskustannusten korvaamiseen

lääkärin näkemys siitä että odottavan äidin tulisi olla sairaalassa tai sairaalan lähettyvillä ei ole siis ollut tarpeeksi pätevä peruste yöpymiskorvauksien maksamiselle

tehtyjen selvitysten jälkeen prosessi lain muuttamiseksi saatiin ministeriössä ripeästi liikkeelle ja korjausehdotukset voimassa olevaan lakiin tulevat nyt eduskunnan päätettäväksi

hallitus esittää sairausvakuutuslain yöpymisrahaa koskevaa säännöstä muutettavaksi siten että odottaville äideille voidaan myöntää yöpymisrahaa niistä öistä jotka he lääkärin määräyksen perusteella yöpyvät synnytyspaikan lähettyvillä

kysymys on kuitenkin siitä voidaanko lainsäädännöllä asetetuilla vaatimuksilla edistää sitä että on riittävästi ammattimaisia isännöitsijöitä on ammattimainen tilintarkastus olemassa ja sitä kautta voidaan kaikkien osakkeenomistajien etua palvella sillä että lainsäädäntö on ajan tasalla ja vie asiaa oikeaan suuntaan

hallitus lähtee siis esityksessään aivan oikein liikkeelle siitä ettei synnyttävien äitien yöpymisestä aiheutuneita kustannuksia voi enää sysätä odottavien äitien harteille

tämä on mielestäni merkittävä odottavia äitejä koskeva periaatteellinen kysymys jossa lakia korjataan nyt olosuhdetekijän eli asuinpaikan osalta tasa arvoiseksi

uskon että tässä mielessä kannattaisi tämän ammattimaisen tilintarkastuksen ohella harkita tätä isännöitsijäkysymystä niin että siinäkin sitten voitaisiin lainsäädännöllä ohjata tätä asiaa oikeaan suuntaan

arvoisa puhemies

lemmenjoen koneellisen kullankaivun käytännön toteuttamisessa yksi esillä ollut probleemi on ollut ympäristövaikutukset jotka tuon koneellisen kullankaivun myötä siihen alueen herkkään luontoon ja tietysti kansallispuistoon aiheutuvat muun muassa mahdollisesti veden samentuminen

millä tavalla siellä pyritään ympäristötekijät huomioimaan muun muassa saostusaltaiden kautta ja sitä kautta sitten tämän veden samentumisen estämisellä

eikö tässäkin mielessä olisi ollut perustellumpaa antaa pidempi siirtymäaika kun tämä lopettamispäätös tämän toiminnan osalta annettiin

arvoisa herra puhemies

todellakin muun muassa lapissa noiden valtateiden varsilla on lukuisa joukko parkkipaikkoja joissa lapsia on syntynyt on syntynyt ambulanssissa ja on syntynyt taksissa

on onneksi lähes poikkeuksetta onnellisia tarinoita mutta tiedetään niissä olosuhteissa että tilanne voisi olla myös toisin

siksi on hyvä että tämä varautuminen mahdollisiin synnytystilanteisiin ja etenkin tällaisissa poikkeavissa tapauksissa nyt sitten lainsäädännöllä huomioidaan

itse asiassa toimittaja yleisradiosta laittoi minulle sähköpostia tästä asiasta itse en sitä ohjelmaa ollut nähnyt ja sitä kautta sitten asia lähti liikkeelle

hiltusen ja monien muiden edustajien kanssa täällä asiasta kävin keskustelua ja hyvin sympaattista positiivista keskustelua kävimmekin

kaikki varmasti kannatamme tietoyhteiskuntakehitystä tässä salissa ja liikenne ja viestintävaliokunnassa jossa asioita käsitellään toivotaan tietysti tämän kehityksen myös jatkuvan ja niin että suomi pysyy siinä kehityksessä mukana

itse kuitenkin tähän nyt mainittuun tuotesijoitteluun suhtaudun sillä tavalla pragmaattisesti että meillä jo tänä päivänä valitettavasti löytyy ei kylläkään virallisesti lainsäädännön kautta tuotesijoittelun vaan piilomainonnan kautta nämä samat ilmiöt jotka nyt tuotesijoittelulla tuodaan esiin ja sillä tavalla poistetaan tämä piilomainonnan osuus joka minun mielestäni tuo paljon rehellisemmäksi tämän toiminnan

mutta eipä ollut kuin muutama kuukausi takaperin niin tuli viesti että ensimmäiset lentoyhtiöt aloittavat kokeilun vastaavalla tavalla kuin maantieliikenteessä kokeillaan biopolttoaineen sekoittamista lentokerosiiniin

valtionosuusjärjestelmä on todella monimutkainen ja perustuu poliittisiin päätöksiin joita tässä talossa tehdään ja nämä puheenvuorot huomioiden täytyy todeta että hyvä niin että tähän kytkeytyy tämä poliittinen harkinta

mitä tulee biopolttoaineiden kehittämiseen noin yleensä niin on hyvä todeta että suomi on todellakin biopolttoaineiden kehittämisessä tutkimus ja tuotekehitystoiminnassa kyllä maailman kärkimaita ja mikäli vaan suinkin näitä innovaatioita löytyy tämän työn kautta niin on aivan selvää että kaupallistaminen suomen kautta näille mittaville maailmanmarkkinoille on mahdollista ja siksi on tärkeää että työ ja elinkeinoministeriö on osaltaan lisännyt merkittävästi panostuksia tähän kehitystyöhön

nimittäin järjestelmän takana olevien erilaisten parametrien merkitys eri puolilla maata on varmasti erilainen

ilman muuta voidaan ja paikka on ehdottomasti oikea

tämä lemmenjoen kansallispuiston muodostaminen ja sen laajentaminen aikanaan kulta alueen päälle on hyvä esimerkki siitä kuinka yksilöidysti lainsäädännössä täytyy määritellä tietyt oikeudet alueen sisällä tapahtuvien elinkeinojen harjoittamiseen

täällä on työttömyyskerrointa sairastavuuskerrointa päivähoitokerrointa vammaisuuskerrointa lastensuojelukerrointa ja syrjäisyyskerroin joka muun muassa omassa maakunnassa lapissa näyttelee merkittävää osaa

suomi on raaka aineiden osalta biopolttoaineissa varmasti myös maailman luvattu maa ja erilaisia raaka ainelähteitä meiltä tähän löytyy

siellä lentokenttä on täynnä venäläisiä matkustajia parkkipaikka täynnä autoja kaupan palveluita käytetään eli tässä mielessä tuo yhteistyö on jokapäiväistä ja se on erittäin vilkastuvaa mikä on hyvin positiivinen asia

on aivan selvää että tämän esimerkin mukaisesti myös jatkossa noiden kansallispuistojen laajentamisen ja niiden muodostamisen yhteydessä täytyy lainsäädännöllä yksilöllisesti määritellä miten siellä sisällä elinkeinotoimintaa voidaan harjoittaa

valitettavasti tilanne turpeen osalta ei kyllä ole ihan noin positiivinen kuin tässä hänen puheenvuorossaan tuli esille

pohjoisen näkökulmasta tietysti myös nuo mittavat luonnonvarahankkeet aiheuttavat voimakkaan investointibuumin tulevan kymmenen vuoden aikana

on erittäin valitettavaa että tämän hyvin vaikean ja puhuttaneen asian jälkeen talousvaliokunta vielä sekoilee tämän asian kanssa niin kuin se on tehnyt

eli jos vaihtoehtoina olisivat olleet pieni ja rikas ja laaja ja ei niin rikas niin mikä jottei sellaiseen kuntaan voisi itsekin olla

ipcc ei suinkaan ole luokitellut turvetta hitaasti uusiutuvaksi luonnonvaraksi vaan valitettavasti turpeen päästökerroin on kivihiiltäkin heikompi

eli siitä syystä me emme ole päässeet eteenpäin turpeen käytön reguloinnissa joka olisi tietysti suomelle erittäin tärkeä kansallinen kysymys

yhtä lailla tietysti monikertaviisumien käyttö ja täällä ulkoministerin esille nostama viisumivapaus sen edistäminen ovat tärkeitä asioita

siitä ei ehkä tarkkaa vuosilukua voi antaa mutta tässä hengessä jos ulkoministeri voi tykkien jyskyessä antaa vastauksen niin se olisi positiivista

lisäksi olisin kysynyt kun murmanskin konsulipisteen osalta tämä luokituksen nosto aiheuttaa myös tarpeita uusien tilojen etsimiselle löytämiselle onko tämän suhteen ulkoministerillä näkemystä mitenkä asiassa tullaan etenemään

voisi helposti kuvitella kun katsoo salia että tämä on pieni ja vähäpätöinen asia mutta kyllä tässä on todistettu puhujien toimesta tämän asian merkittävyys monissa suomalaisissa kodeissa ja etenkin perheissä joissa lapset ovat television katsojia

siltä osin pidän hyvin tärkeänä että tätä keskustelua täällä käydään ja sitä käytiin jo valiokunnassa ja sitä tullaan tietysti käymään kuvaohjelmalain kokonaisuudistuksen yhteydessä

poimin täältä vain nämä muutamat kohdat jotka liittyvät tuotesijoitteluun jonka osalta tämä keskustelu on täälläkin tänään käyty

me voimme toki kansallisella lainsäädännöllä vaikuttaa erilaisiin asioihin mutta käytännössä tietoyhteiskunta on globaali maailmanlaajuinen ja tänä päivänä verkoissa bitit kulkevat yli kansallisten rajojen ja kansallisen sääntelyn

siinä kyllä tämä tilausohjelma ohjaa sen toimintamallin kautta jo käytännössä

tämä selonteko on minusta kaunistelematon ja jopa suorasanainen asiakirja suomen ihmisoikeustilanteesta

se on vain todettava fakta

itse asiassa vastalauseen tekijöiden vastalauseessa todetaan tämä sama asia todetaan alakoululaisten katseluaikaan esitettävien ohjelmien kieltämisestä että käytännössä tämä on kuitenkin vaikeaa jollei mahdotonta

olemmeko me kuluttajat katsojat sitten täysin kaupallisten kanavien armoilla ja kaikki kritiikittömästi nieleviä tätä en usko

kourallinen koltansaamen lapsia oli valmiina kielipesään opiskelemaan kieltä oppimaan kieltä ja tämän rahoituksen hankkimiseen meni tavattoman pitkä aika

mielestäni tänä päivänä tietoyhteiskuntakehitys on päinvastoin vienyt siihen suuntaan että kriittisyys on kasvanut ja siksi uskon että katsojakriittisyys ja katsojapalaute tässäkin asiassa tulee olemaan paras ohjain

kysynkin ministeriltä millä tavalla oikeasti ja aidosti huolehditaan siitä että näitä kuitenkin kohtuullisen pieniä muutaman kymmenen tuhannen euron hankkeita todella voidaan viedä eteenpäin ja nämä vähemmistökielet voidaan säilyttää

siinä lainsäätäjän täytyy tehdä kaikki voitava mutta muistutan kyllä perheiden ja vanhempien vastuusta myös television katsomisessa

sitä ei voida ulkoistaa tässäkään tapauksessa lainsäätäjälle eikä kenellekään ulkopuoliselle toimijalle

itse olen enemmän huolissani kahden lapsen isänä siitä minkälaista ohjelmaa tulee televisiosta lasten katsomisaikaan

olen suorastaan järkyttynyt siitä että aamulla ensimmäisenä kun jonkun lastenohjelmakanavan avaa ja neljävuotias tytär alkaa sitä lastenohjelmaa katsoa siellä ammutaan aseilla raketeilla ja lasereilla ja muilla

eli ehkä enemmänkin huolta pitäisi kiinnittää siihen minkälaista ohjelmaa tulee

tässä tapauksessa kun puhutaan tuotesijoit telusta niin käytännössä tuodaan esille nyt minun mielestäni piilomainontana jo suurimmaksi osaksi esiintyvää vastaavaa tuotesijoittelua

se on tietysti ollut hämmentävää mutta se käytännössä kertoo ja avaa sitten sen tuotesijoittelun ja vie piilomainonnalta mahdollisuuden

edelleen alan itsesääntely pelisäännöt ja kriittinen katsojapalaute ovat mielestäni se kolmiyhteys joka tulevaisuudessa on keskeisessä roolissa ja toki lainsäätäjät sitten tämän kokeilun kautta arvioivat tilannetta ja kuvaohjelmalain kokonaisuudistuksen yhteydessä vielä tekevät johtopäätökset myös tämän lainsäädännön jälkeen

arvoisa puhemies

olen vain perännyt sitä että kun ensin oli koneellinen kullankaivu sen jälkeen päätettiin laajentaa puisto tuon alueen päälle ja siinä poliittisessa päätöksessä todetaan että toiminta muun muassa kullanhuuhdonnan osalta tultaisiin säilyttämään nykyisellä tavalla niin mikä on se poliittinen vastuu ja uskottavuus ja luotettavuus päätöksenteossa toisaalta perustuslailliset oikeudet kun sitten lähdetään purkamaan näitä vanhoja päätöksiä

arvoisa puhemies

pentti oinonen kiinnitti huomiota pohjois ja itä suomen tiehankkeisiin

on hyvin jaloa että myös lapin asiat nousivat siellä esille

on toki valitettavaa että näyttää siltä että tuon mittavan nordland resources yhtiön ruotsin puoleisen hankkeen malminkuljetukset suuntautuvat narvikiin eivätkä kemiin jolloin mahdollisesti tämä mittavampi peruskorjaus ja saneeraustyö tuolla radalla jää tekemättä

mutta senkin osalta mitä kaivoshankkeet tulevaisuudessa tuovat tullessaan ollaan varautumassa ja valtio on osaltaan kantamassa vastuuta näiden hankkeiden toteuttamisesta

mutta vielä ei tästä salista löytynyt sitä poliittista voimaa että siihen olisi päästy mutta mikäli sitä valmiutta löytyy niin uskon että oma ryhmäni keskusta on tässä hankkeessa kyllä ilomielin mukana

sitten edelleen ihmettelen sitä keskustelua joka ympäristöhallinnon osalta tässä aluehallintouudistuksessa nousee esille

kun ympäristövaliokunnassa hyvin huolella puolelta jos toiselta tätä asiaa tarkasteltiin ja kuulemisessa asiantuntijoita kuultiin niin kyllä minulle itselleni jäi enemmänkin sellainen positiivinen kuva siitä että ympäristöhallinto istuu tulevaan aluehallintoviranomaiskokonaisuuteen sillä omalla merkittävällä itsenäisellä roolillaan kuitenkin niin että sitten jatkossa sekä elinkeinoasiat liikenneasiat että etukäteissuunnittelu saadaan paremmin sovitettua yhteen ja ne näkemykset eri alueiden ja maakuntien kannalta saadaan hyvin sovitettua yhteen

yhdessä kuulemisessa joka ihan tuolla maakunnassa keski suomessa tehtiin ympäristökeskuksen johtaja totesi että he ovat hyvinkin innostuneita ja ovat ympäristöhallinnossa mielellään tulossa mukaan tähän uuteen kokonaisuuteen eikä siellä tällaisia pelkoja ympäristöhallinnon polkeutumisesta elinkeino ja liikenneasioiden jalkoihin ollut

siitä on kuitenkin vielä kohtuullisen pitkä matka siihen että tämä tietoyhteiskuntakehitys todella toteutuu arjen tasolla niin että suomi palaa jälleen tavoitteen mukaisesti maailman johtavaksi tietoyhteiskuntamaaksi

me olemme hyvällä sijalla kymmenen parhaan joukossa monessa eri mittauksessa mutta tuo kunnianhimoinen tavoite olla johtava on kovan työn takana vaatii panostuksia julkiselta sektorilta yksityiseltä sektorilta vaatii lainsäädäntöä ja vaatii todella nälkäistä etunojaa tämän tavoitteen kiinnisaamiseksi

mutta parhaimmillaan arjen tietoyhteiskunta lisää tasa arvoa suomen kaltaisessa maassa joka on pitkä ja harvaanasuttu